vaikka asiakas niistä on täyden hinnan maksanut niin hän ei ole saanut niihin sellaisia oikeuksia jotka useasti kuuluisivat mielestäni ilman muuta saada eli jälleenmyyntioikeutta vaan valtion eri hallintokunnat ovat pahimmillaan maksaneet moneen kertaan saman ohjelmapätkän tekemisen täyteen hintaan

monella toimialalla kuitenkin se on varsin suppea summa

asia kiinnostaa minuakin sen takia että toimin keravan energian hallituksen puheenjohtajana ja käytämme oikeastaan kaikkia täällä esiin tulleita polttoaineita siinä suhteessa kuin yhtiön kannalta on järkevää ja mahdollista

tämä atk ohjelmien tekijänoikeuskysymys on varmasti kiusallinen mutta pitäisi kuitenkin pohtia mitä sen suhteen tehdään

on kuitenkin tilanteita joissa yrittäjä joutuu maksukyvyttömäksi esimerkiksi sen takia että alihankintaketjussa ollaan viimeisenä eikä saada tehdystä työstä sitä mitä kuuluu

pitkään olen ihmetellyt että edelleen se klassinen lause alussa oli suo jussi ja kuokka noin kuvaannollisesti vallitsee tässä tuotantoprosessissa

luulen että uusi valtiovarainministeri aikaisemmista elämänvaiheistaan tuntee työeläkeyhtiöiden hallitukset varsin hyvin istunut varmaan toistakymmentä vuotta samassa hallituksessa

älykortti joka olisi henkilökohtainen jolla voitaisiin niin kansaneläkelaitoksessa kuin monessa muussakin valtion virastossa asioida sekin jäi toteuttamatta sen takia että maksajan rooliin eivät edes yhteistoiminnassa valtion eri organisaatiot pystyneet

onko tätä asiaa todella ajateltu niin että tässä saattaa käydä niin että monet sellaiset yritykset joutuvat julkisuuteen kohtuuttoman taakan alla ja varsinkin perheyritykset tai henkilöyritykset joutuvat tilanteeseen joka johtaa konkurssiin

se että suota voidaan ottaa talteen kesäisin johtuu siitä että teknologia lähtee tietyn paksuisen siivun irrottamisesta suon pinnasta ja auringon ja tuulen yhteisvoimalla kesän aikana sitten joku määrä pystytään kuivattamaan ja riippuen siitä kuinka sateinen ja tuulinen kesä onkaan niin tulos on vähän sen mukainen

siellä ei juurikaan hallitusammattilaisia ole vaan siellä on työmarkkinaosapuolten edustus joka muodostaa käytännössä kaksi kolmannesta hallituksen kokoonpanosta vakuutuksenottajat yhden kolmanneksen

vahinko on aika suuri koska sen seurauksena jäi varmaan paljon hyödyntämättä niitä mahdollisuuksia joita se olisi antanut yhteiskunnan erilaisille tahoille

mutta tämä tuottava ja turvaava sijoitusfilosofia joka vallitsee lainsäädännössä on käytännössä tulkittavissa näköjään sen mukaan kun eivät enää valtion bonditkaan ole turvaavia

jos ei uskota suomalaiseen yritystoimintaan ja finnveran ja tekesin rahoittamiin hankkeisiin jotka nyt odottavat käynnistyspääomaa niin mihin me sitten uskomme

kun nyt laki on kaikille työeläkeyhtiöille sama niin ei ole mitään syytä ylläpitää useita ohjelmia tai valmiutta niiden muutoksiin

kun täällä yksi keskeinen hallituksen ohjelma on vahvojen peruskuntien luominen siihen liittyvä taloudellinen materiaali on aika niukkaa ja hankalasti kerättävissä sen takia että kuntapuolella voidaan noudattaa aika lailla yksilökohtaista tilikarttaa jonka seurauksena kun yksikköhintojen vertailu osoittautuu hankalaksi ja niihin sisältyy paljon epävarmuutta mielipiteille jotka eivät pohjaudu faktoihin jää tilaa ja koko vahva peruskunta yksilöhintoineen on aika hämärä

tekisi mieli sanoa että se olisi pitänyt jo tehdä koska suomen kannalta turpeen käyttöönotto ja puuraaka aineen hakkeen tai muun jätepuun yhdistäminen turpeeseen tekee myös tuotteesta komposiitin jonka kohdalla voitaisiin käyttää myös eri verotusta

valtion tehtävänä olisi ihan samalla lailla kuin aikanaan tieliikennelaissa tai valtionrautateissä luoda järjestelmä jonka puitteissa rajapinnat ovat selkeitä ja yhteensopivia ja jättää myös kilpailulle sillä lailla sijaa ja tilaa aidosti kuten täällä edellinen puhuja totesi

tällä tavoin turpeen saatavuus voitaisiin myös vakioida koska satokausi joka nyt on ehkä pari kolme neljä kuukautta riippuen kesästä voitaisiin periaatteessa jatkaa ympärivuotiseksi ja yhden turvesuon avoimenaoloaika joka nyt on useita vuosia pahimmillaan ehkä kymmenen vuotta voitaisiin lyhentää murto osaan jolloin maisemallinen hoitotoimenpide ja kaikki tämäntapaiset voitaisiin käynnistää melkeinpä välittömästi ja yhteiskunnan kannalta näkymä maisema saataisiin myös vastaavasti aikaisemmin palautettua siihen tilaan mitä ihmiset yleensä ottaen toivovat

mutta kun täällä on puhuttu monen paikkakunnan puolesta niin epäilen että intian bangalore tulee näillekin markkinoille kilpailukykyisin hinnoin ja kun siellä pystytään yön aikana tekemään se mitä täällä illalla tilataan niin kilpailu tulee olemaan tälläkin toimialalla kyllä aivan riittävän kovaa

tässä olisi joitain mahdollisuuksia minun mielestäni panna turve kilpailukykyiseksi pelkästään tuotantoprosessia uusimalla eikä tarvitsisi puuttua niin paljon tähän verotukseen joka aina siirtyy lämmön ja sähkön hintana asiakkaiden maksettavaksi ja viime kädessä haittaa meidän vientiteollisuutta

eli itse asiassa voisi sanoa että jos poliisien määrää halutaan lisätä niin onhan sekin tapa mutta poliisien taitavammalla käytöllä voisi saada ennakolta ehkäisevämmän tehon jos asia miellettäisiin vähän uudella tavalla

valtion kannalta poliisiauton kustannuksista merkittävä osa on veroja jotka menevät valtion kassaan samoin polttoainekuluistakin

se mikä yksityiselle on kallista on valtiolle halpaa

olen parhaimmillani työllistänyt lähes tuhat ihmistä kokopäiväisesti ja jään nyt seuraamaan tätä keskustelua että pystyisinkö samaan näillä ehdoilla jotka tällä hetkellä ovat suomalaisessa yhteiskunnassa mutta on valitettavasti myönnettävä että minun taidoillani se ei enää onnistu

saksan esimerkki josta toivoisin ja oletankin että sosialidemokraattijohtaja aines on perillä olisi hyvä esimerkki kuinka tästä tilanteesta päästäisiin selville vesille

työmarkkinat on pakko tehdä joustavammiksi jotta työpaikkoja syntyy muuten suomeen ei tule ulkolaista rahaa investoimaan ja kotimainenkin taitaa karata

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

aivan kuten täällä on jo monta kertaa todettu suomen maantieteellinen asema on hyvä ei ainutkertainen mutta niin on ruotsinkin

ja sitten kun joudutaan toteamaan että kilpailussa ollaan hinnanalennuksella tai veronkevennyksellä mukana niin voisi sanoa vanhan strategisen suunnittelun mukaan

energian häviämättömyyden laki tarkoittaa käytännössä sitä että kaikki se sähkö jonka konesali käyttää katoaa johonkin ilman tai veden tai rakenteiden välityksellä yleensä ympäristöön

ja nyt on todennäköistä että myös näissä konesaleissa jäädytys toimii vedellä tai sen lisäksi ilman avulla

ajattelin alun perin etten käytä puheenvuoroa mutta kun olen ollut sellaisissa tehtävissä että olen voinut palkata näitä hyvätuloisia yritysjohtajia olen myös huolestuneena seurannut ja kiinnittänyt huomiota siihen asiaan johon edustaja zyskowiczkin

voitaisiinko tätä energiaa joka ei siis häviä käyttää johonkin toiseen ja sitä kautta saada pysyvä komparatiivinen etu jossa olisi lähtökohta sille että suomi olisikin parempi sijoituspaikka kokonaan ilman hinnanalennusta tai veronkevennystä

suomessa tällä hetkellä turve kuivataan avotilassa kesän aikana mutta turvetta tarvitaan voimalaitoksissa ympäri vuoden

kaikkien suomalaisten kannalta on järkevää että tänne hakeutuu ja tänne kannattaa hakeutua suomen parhaiden naisten ja miesten

kun voitaisiin ehkä tehdä vastaostosopimus jotta tämä jäähdytysilma otettaisiin käyttöön saavutettaisiin win win tilanne eli yhtiö joka on konesalibisneksessä voisi myydä hukkalämmön edelleen esimerkiksi turpeen tai sahatavaran kuivatukseen

oli heidän elämänkokemuksensa vähäistä tai laajaa niin täällä kuitenkin heidän välillinen vaikutuksensa kääntyy kaikkien suomalaisten eduksi

näihin aika harva avopuoliso on varautunut koska oletetaan että samanlaiset pelisäännöt esimerkiksi työeläkkeen jatkumisesta leskelle toteutuisivat myös avoliitossa

tässä mielessä valtioneuvoston jäsenten ja kansanedustajien palkka ei ole omiaan houkuttelemaan kaikkein kyvykkäimpiä ihmisiä mutta se olisi meidän kaikkien kannalta parasta että he olisivat kiinnostuneita näistä tehtävistä

yritän parhaani mukaan arvioida miksi tämä teknologia joka tällä hetkellä on johtava on säilyttänyt asemansa

työeläkelaissa tästä asiasta kuitenkin on aivan yksiselitteinen määritelmä

kun turpeen sijainti on aika lailla pitkään ennustettavissa niin nämä konesalit voitaisiin myös suomessa sijoittaa aika lähelle jolloin kuljetus märän turpeen osalta ei tulisi kovin kalliiksi

toimintatavan olennainen muutos jota kuvasin vaatii yleensä pioneerihenkisen ihmisen joka ilman rahaa ja muuta joskus kyllä rahaa tarvitaan mutta enemmän ehkä vaivaa rakentaa proton

avopuoliso ei ole toisen menetettyä elämänsä työeläkkeeseen oikeutettu

näiden taloudellisten tappioiden suuruus on usein yllättävän laaja pitkävaikutteinen ja hankalasti paikattavissa

turvetta sitä paitsi saataisiin tällä tavoin kuivattua ehkä halleissa tai aumoissa ei avoilmassa jolloin siitä syntyvä pölyhaitta ja sitä kautta myös vesistöhaitta saataisiin minimoitua

sen sijaan lasten osuus leskeneläkkeeseen on taattu

hänen elämäntarinansa hitsaamalla valmetin traktorista metsäharvesteri pikkuhiljaa on hyvä esimerkki siitä kuinka evoluutiot ja innovaatiot edistyvät lopulliseen kaupalliseen menestykseen

mielestäni avioliitto suomalaisessa yhteiskunnassa on nimenomaan lähtökohta ja sen mukaan pitäisi pyrkiä lainsäädäntöä kehittämään jolloin tätä työeläkelainsäädäntöäkään ei ole tarkoitus muuttaa avopuolisoita suosivaksi

täällä on maatalouden harjoittajia jotka tietävät minkälainen on laite joka nostaa maata jonka rakoon työnnetään salaojaputkea

arvoisa herra puhemies

kaikki nämä ovat valmiina ja toivoisin vain että vapo jolla nyt ehkä tässä valtionyhtiönä olisi enemmän muskeleita ottaisi tämän asian hoitaakseen

luulen että valtaosa yksityisen mutta myös jopa julkisen sektorin uusista työsuhteista solmitaan ensimmäisessä vaiheessa jo koeajan puitteissa

omalta osaltani toivoisin että myös tekes jonka johtokunnan pitkäaikaisin jäsen taidan tällä hetkellä olla antaisi sitten tälle klusterille kantovoimaa niin että toimijat jotka liittyvät tähän voisivat yhdessä tuottaa tämän lopputuloksen

tämän jälkeen on tyypillisempää ehkä vuoden mittainen määräaikainen työsuhde vasta tämän jälkeen yleensä syntyy niin sanottu toistaiseksi voimassa oleva työsuhde

arvoisa herra puhemies

nyt yhden uuden ihmisen ottaminen töihin on niin korkean kynnyksen takana varsinkin yksinyrittäjien ottaa se ensimmäinen työsuhde käyttöön ja ryhtyä työnantajaksi että se koeaika olisi syytä palauttaa edes kuuteen kuukauteen joka on julkisella sektorilla

tässähän tietysti kun on ollut valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä kyse on keskitytty budjettilain tyypilliseen tapaan valtion verotulojen saantiin mutta tässä myös nämä kansanterveyden näkökohdat ovat tietysti keskeisiä

yhdyn edustaja kallin näkemykseen että suomesta on tullut investointien osalta maa jossa poliittinen riski on alkanut esiintyä yhtenä komponenttina kun lasketaan investointeja

verotus muuttuu yllättäen ja sen johdosta pitkävaikutteiset investoinnit tulevat epävarmemmiksi ja silloin ei oteta riskiä toimitaan niin kauan vanhoilla vehkeillä kuin niissä vähänkin henki pihisee

erittäin hyvä suoritus ja kun täällä joku vaati että eduskunnassa pitäisi vielä olla erityinen tupakkatila en enää sen jälkeen kun lentoyhtiötkään eivät omissa koneissaan salli lainkaan tupakointia pidä sitä oikein järkevänä linjana paremminkin sitä että kansamme on tässä eturivissä tupakan vastustamisen suhteen

arvoisa herra puhemies

tässä täytyy tietysti ottaa huomioon ne jotka toimivat samalla alalla samalla alueella kilpailutilanteessa niiden kanssa joiden on arvonlisävero mahdollista huojentaa osittain tai kokonaan omasta liiketoiminnasta

monta vuotta olen kuitenkin ihmetellyt tähän alvin perintään liittyvää erityispiirrettä

yrittäjä joutuu sen maksamaan niin sanotusti laskuperusteisena eli siitä päivästä jolloin hän kirjoittaa laskun lähtee aika juoksemaan milloin hänen tulee maksaa valtiolle oma osuutensa joka on silloin jo tietysti tiedossa edellyttäen että asianosainen velallinen laskunsaaja maksaa laskun

niin sanottuun maksuperusteiseen menettelyyn olisi syytä kyllä siirtyä koska tässä nykyjärjestelmässä yrittäjät tavallaan rahoittavat veron keräämisen ja sen maksun syntymisen välisen ajan joka voi olla merkittävä tietyissä tilanteissa

yrittäjän kannalta se on myös tilanne johon hänen on vaikea varautua koska hän ei voi aina täysin luottaa siihen että laskun saaja maksaa määräaikana laskun ja varsinkin viime aikoina jolloin yritysten kyky maksaa toisilleen velkoja on ollut koetuksella tämä aiheuttaa kohtuutonta taakkaa yrittäjälle

en näe mitään eettistä tai juridista oikeutta valtiolla käyttää nykyistä tilannetta aika häikäilemättä hyväkseen pienyrittäjän kustannuksella

samaan asiakokonaisuuteen tietyllä tavalla sisältyy myös kun puhutaan pienyrittäjän asemasta niin sanottu tulolähdejako jossa suomalaiseen periaatteeseen sisältyy se että toisen tulonlähteen tappioita ei voi vähentää toisesta joka tuottaa voittoa

kesän aikana mielestäni kävi yhä useammassa puheenvuorossa selvästi ilmi se vaihtoehto että kreikka ei pysty mahdollisesti ei myöskään halua pakottaa omaa talouttaan sellaiseen moodiin jossa se selviytyisi edes kohtuullisella lisäajan saavuttamisella

ehkä tässä nyt kuitenkin vähän helpottaa tämän tuhkan ripottaminen päälle kun arvioi yhdysvaltalaisia järjestelmiä joissa sekki on tunnettu maksuväline ja noin sata suihkulentokonetta siirtää ne clearing keskukseen jossa pankit vaihtavat toistensa sekkejä keskenään kuitenkin se on tietotekniikan johtava valtio noin kaiken kaikkiaan

jos henkilön työmarkkina arvo ei yllä alimmalle tesin tasolle valtio subventoi sen työn jolloin ei synny matalapalkkatyötä mutta ihminen pääsee töihin ja työtä jos se on asiallista ja normaalisti hinnoiteltua on pakko ottaa vastaan

se on omiaan vähentämään pienyrittäjän riskinkantoa jolloin myös pienyrittäjä uskaltaa laajentaa yritystään huomattavasti helpommin

se että päätöksenteko viivästyy heikentää uskoa markkinoilla ja aiheuttaa epävarmuutta nimenomaan investointien siirtymisellä

tässä työllisyystilanteessa on selvästi nähtävissä että suomeen syntyy elinkeinonharjoittajia erittäin runsaasti jotka pyrkivät hallitsemaan riskin määrää siten että he eivät laajenna yritystään eivät ota ketään ulkopuolista siihen työsuhteeseen jolloin tietysti liiketoiminta jää pienimuotoiseksi

se että kansainvälinen valuuttarahasto tulisi merkittävään rooliin ei välttämättä rahoittajana vaan osaajana nopeuttaisi kriisin ratkaisua

jokainen mahdollisesti mukaan tuleva organisaatio alkaa osaoptimoida lähteekö milloin mukaan vai alkaako vetkuttaa ja minkälaista viivyttelyä tekee

kotimarkkinoiden kannalta olisi suotavaa että suomen valtio varautuisi pankkien tukemiseen tavalla tai toisella jotta rahoitusten turvallisuus taattaisiin

siltä osin täällä tehty muutos on oikeaan osunut heidän kannaltaan mutta kansantalouden kannalta kannattaisi kyllä vielä pohtia koko verojärjestelmä

se että suomi nauttii tässä euroopan sisäisessä kilpailussa ykkös kakkos ja kolmossijoja taloudellisen vakautensa johdosta on tietysti miellyttävää mutta saattaa meidät tuudittaa myös tulevaisuuden suhteen aivan liian ruusuiseen kuvaan

muuten suomalaiset yritykset jäävät oman pääoman kehittämisen kannalta jälkeen vähin erin niistä yrityksistä jotka toimivat esimerkiksi virossa jossa voitto voidaan jättää kokonaan ilman veroseuraamusta yritykseen

kansainvälinen kehitys on kulkemassa nimenomaan tähän suuntaan koska yhteiskunnan kannalta myönteistä on myös se että yritykseen jäävä käyttöpääoma parantaa yrityksen kykyä saada ulkopuolista lähinnä pankkirahoitusta mikä mahdollistaa nopeamman kasvun

raaka aineiden hinnat ovat maailmalla nousseet ja meidän valmistamien sähkötarvikkeiden tai elektroniikkatuotteiden hintataso on laskenut romahdusmaisesti

yhteiskunta saa varsin nopeasti rahat takaisin ne täten ehkä ensi vaiheessa jäävät saamatta siitä yrityksen voitosta joka suomessa jo verona on maksettu otti sieltä sitten osinkoa tai ei sen takia että kun yritys työllistää ensimmäisenkin työntekijän niin tästä palkkasummasta otetaan yhteiskunnalle kuuluva osuus ja samaan aikaan makrotalouden tasolla se vähentää työttömyyttä

arvoisa herra puhemies

kasvun hitaus euroopan unionin alueella on myös laaja kokonaisuus ja kansainvälinen globalisaatio puree jäykkiin rakenteisiin

aasia kiina intia ovat nousevia mukaan lukien myös brasilia valtioita joiden hintakilpailukyky ja kyky matkia länsimaissa kehitettyjä tuotteita on kiusallinen yhdistelmä

ennen kaikkea poikittaisliikenne meni tietysti uusille väylille

tämä on aiheuttanut uuden tilanteen ja monet kunnat täällä pääkaupunkiseudulla ovat huomanneet että työmatkaliikennekin on jumiutunut varsinkin vähänkin huonon kelin ollessa kyseessä

kun meillä on täällä edustaja pekkarisen mainitsema kaksoisvaje joka on kyllä kansantaloudellisesti erittäin huono yhdistelmä voisi sanoa että talous on pahassa rytmihäiriössä

monissa kunnissa oltaisiin valmiit keskustelemaan valtion kanssa yhteisrahoituksista mutta jonkinnäköiset pelisäännöt kuinka pääoma ja korkokulut jaetaan olisi syytä tietää

aikanaan talousvaliokunnassa tätä asiaa käsiteltiin juurta jaksaen ja pelättiin että nimenomaan erikoisliikkeet ehkä tyypillisesti kello ja kulta alan liike joka vaatii myyjältä asiantuntevuutta joutuvat kauppakeskuksessa hankalaan asemaan jos eivät suostu siihen että liike on seitsemänä päivänä auki ja ennen pitkää havaitsevat etteivät ole enää vuokralaisenakaan kauppakeskuksessa

se että vaihtosuhde heikkenee niin että kauppataseen vaihtotase kääntyy negatiiviseksi on sama kuin ihmisellä senkka olisi mahdottoman korkealla tasolla

tämä nykyinen kauppakeskusidea on tullut tietysti yhdysvalloista jossa eräissä osavaltioissa säädetään lailla että kauppiaalla on joko maanantaina tai sunnuntaina oikeus pitää liikkeensä kiinni

kymmenen vuotta sitten saksa oli vielä yhdistymisen jälkeisissä vaikeuksissa nyt porskuttaa erittäin tehokkaasti kun otti tämän kilpailukyvyn parantamisen vakavasti

valtaosa amerikkalaisista erikoisliikkeistä pitää maanantaina liikkeensä kiinni jolloin tämä lakisääteinen lainausmerkeissä vapaa aikapäivä saadaan taattua sille kauppiasperheelle kun kaksi siellä yleensä on syytä turvallisuustekijöiden johdosta olla paikalla

suomalaiset eivät enää ole ahkeria työntekijöitä mistä osana on se että tällä hetkellä taidetaan kinata siitä onko kolme koulutuspäivää kaikille vielä tarpeellista vai ei

arvoisa herra puhemies

enää ei välttämättä maailman hienoimpia risteilyaluksia tehdä suomessa ja monet muutkin toimialat ovat kilpailun kiristyessä joutuneet alentamaan hintoja mikä näkyy sitten tässä vaihtotaseessa ja kannattavuudessa

valiokunnassa käsiteltiin ongelmaa joka osittain tunnistettiin mutta lopullinen ratkaisu jäi mielestäni löytämättä

tässä sijoitustoiminnassa silloin kun varoja siirretään maan rajojen ulkopuolelle joudutaan käytännössä aina luottamaan reittauslaitosten arviointiin jonkun finanssipaperin liikkeellelaskijan kyvystä vastata sitoumuksistaan

maailmaa hallitsee muutama reittauslaitos yhdysvaltalaisia pääsääntöisesti ja jos kirjanpitäjä ryhtyy myös tilintarkastajaksi niin puhutaan vaarallisesta työyhdistelmästä

naapurimaa viro samoin sitten tiettyjen muutosten johdosta ruotsi on varsin kilpailukykyinen ja tuotantoa siirtyy jatkuvasti myös vielä kauempiin maihin

tässä reittausjärjestelmässä on itse asiassa erittäin suuresta vaarallisesta työyhdistelmästä kyse koska reittaus on kallis operaatio jonka lainan liikkeellelaskija joutuu maksamaan ja saadakseen paremman luokituksen tätä reittausta havitteleva yhtiö saattaa käyttää tilannetta hyväksi

nämäkin velat on maksettava ja auta armias jos suomi erilaisten maailmantalouden ongelmien seurauksena menettää pari pykälää kolmen an luokituksesta niin velanhoidon kustannuksetkin alkavat syödä jo liikkuma alaa

joillekin reittaajille saattaa syntyä mielikuva että he antavat helpommin hyviä arvosanoja liikkeellelaskijan luottokelpoisuudesta

tämä kuvastanee sitä poliittisen päätöksenteon heikkoutta ja näitten tiettyjen jos voisi puhua vanhasta pääministeristä esko ahosta tyyppien palkitsemista jotka ovat tavallaan ehkäisseet innovatiivisuuden ja luovan toiminnan käytäntöönpanon tässä maassa

arvoisa herra puhemies